aloitteessa todetaan että perheen piirissä tehtyjen keräysten osalta ei tarvitse olla ilmoitusvelvollisuutta

on tullut myös esille voisiko nämä keräykset jakaa vielä kahteen osaan että on ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat mutta siltä osin kun on kysymys miljoonakeräyksistä edelleen haettaisiin erikseen lupa tehdä rahankeräys

luottamusta heihin ei ole poliisiviranomaisten puolella

oikeastaan kun kelloa katselee ja tässä on pari tuntia viivähtänyt se kertonee tämän aiheen tärkeydestä ja siitä mielenkiinnosta jota eduskunnassa osoitetaan tätä aihetta kohtaan

eilen me keskustelimme siitä täällä täysistuntosalissa onko edustajilla minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta ja miten näille ajatuksillemme oikein käy

jollain tavalla tässä osaltaan tulee semmoinen olotila että hei meillä on täällä eduskunnassa myöskin täällä rivissä olevilla kansanedustajilla mahdollisuuksia vaikuttaa ja ennen kaikkea tehdä hyviä mietintöjä ja lausumia jota kautta sitten voidaan tuoda puhtia ja näkökulmaa täältä meidän syvistä edustajien riveistämme

palaan vielä edustaja soinin kommenttiin että suomalainen ottaa yhden kupin perjantaisin

sen lisäksi on erittäin hieno asia että meillä nostetaan makeis ja jäätelöveroa samalla me kartutamme suomalaisten terveyttä ja samalla myös valtion kirstua

puhemies

paras ratkaisuhan olisi se että tehtäisiin juridisesti oikein niin että ekp voisi rahoittaa imfää ja imf rahoittaa sitten meidän kriisimaitamme

siihen liittyy se että talous saadaan kuntoon

toisekseen siihen liittyy ensisijaisuusjärjestys eli maksukyvyttömyyden kohdatessa imfn lainat maksetaan ensiksi

helpointa olisi ekpn sääntöjä muuttaa ja sitten pyrkiä siihen että imf on se kone jota käytetään tämän kriisin ratkaisussa

selvää on että meidän kunnat ovat hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja myös meidän kunnissa on hyvin erilaisilla arvovalinnoilla tehtäviä päätöksiä

voisi ehkä sanoa mieluumminkin näin että niissä kunnissa joissa taloudellinen tilanne on heikko ja joissa on myöskin supistettu iltapäivätoimintaa ja rajoitettu ja tehty isompia ryhmiä voisi myös aiheellisesti kysyä onko itse asiassa hallituksen esitys sellainen että se saattaisi jopa turvata iltapäivätoiminnan tai mahdollistaa sen laajentamisen

en näkisi tätä niinkään tämmöisenä uhkatekijänä vaan mahdollisuutena siihen että yhä useampi lapsi toivoaksemme pääsisi turvallisen iltapäivätoiminnan piiriin

meillä on tilanne jossa työrauha on se pieni edellytys joka on edellytys sille että lapset ja nuoret voivat opiskella rauhassa mutta yhtä lailla meidän ammattilaiset opettajat pystyvät opettamaan oppilaille rauhassa

yleiskeskustelu päättyi

muistan alkuaikani aikoinaan kun tulin politiikkaan ja eräs oppilas kysyi etupenkillä kun takapenkin pojat melusivat

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

arvoisa puhemies

meidän tehtävä on huolehtia että opettajilla on riittävät työvälineet tähän

siltä osin voidaan todeta että laki on erittäin tarpeellinen ja samoin valiokunnan lausumaehdotus on varsin hyvä

laissa on erinomaisia lisäyksiä työrauhan varmistamiseksi

toisaalta tämä laki jää puolitiehen

yksi jonka toivoisin vielä muutettavaksi on se että oppilaat jotka eivät ole suorittaneet jälki istuntoja eivät myöskään saisi päättötodistusta

toivottavasti pystymme tähän saamaan muutoksen

miksi poliisi ei tupakan suhteen voisi käyttää samaa valvontatoimenpidettä kuin millä valvotaan alkoholinkäyttöä koska ihan yhtä lailla ne samat nuoret saattavat sen tupakan kanssa olla siellä ulkona

tämä kuulostaa vähän hullulle nuoren näkökulmasta että me kiellämme myymisen ja me vielä lähdemme kriminalisoimaan sitä tiukemmin mutta samaan aikaan me emme millään tavalla sano että älä pidä sitä tupakkaa kädessä hallussa

edustaja pekkariselle on pakko jatkaa että onhan meillä olemassa muitakin keinoja kuin pelkästään mennä sinne valtioiden omaan suvereniteettiin puuttumaan

voi kysyä miksei sitten kosketa niihin tukijärjestelmien kautta että menettää vaikka sitten maataloustukensa täysin jos ei hoida hommiansa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

huolimatta erilaisista tavoista ehkäistä kiusaamista muun muassa kiva koulu konseptin kautta niin kouluterveyskyselyn mukaan koulukiusaus on vain kasvanut jolloin tietenkin herää kysymys toimiiko tämä kiva koulu konsepti ja mitä sille pitäisi tehdä lisää

samoin usein unohdetaan keskustelussa myöskin kiusaajan tausta eikä kiusaajaakaan voi tässä keskustelussa jättää huomiotta

opettajien pitäisi puuttua enemmän ja kiusaajien kanssa juteltava koska kiusaajalla on aina jokin syy toimintaansa

on oltava eheä järjestelmä

meillä on laki valvonta ja seuraamusjärjestelmä jossa varmistetaan että lakeja noudatetaan

välillä viisautta tai oikeastaan usein se viisaus löytyy lasten arjesta ja lasten ymmärryksestä miten he näkevät kiusaajat ja kiusatut

yksi tapa tietenkin on se että valvonnan näkökulmasta osa on pistemäistä tarkastusta osa on se että meillä on mahdollisimman avoin järjestelmä

kun asetumme ehdokkaaksi niin meillä on vaikka valtion puolesta kirjanpitojärjestelmä jonne me kirjaamme kaikki tapahtumat ja myös sinä aikana kun olemme täällä työssä edustajina voisimme ihan hyvin avoimesti ulospäin pitää kirjanpitoa

arvoisa puhemies

miksi tässä kohdin pitää olla opettajalla oikeus puuttua

kun edustaja tölli puhui että kaivataan analyysiä kaivataan analyyttisyyttä niin eikö sitä juuri ole tehty

siksi koska siihen saattaa liittyä useita perheitä ja jos se on pelkästään yhden vanhemman vastuulla joka ei tunne välttämättä eikä ole yhteystietoa muihin vanhempiin niin silloin koulun ja kodin yhteistyön näkökulmasta tulee olla mahdollisuus opettajalla myös puuttua koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen

arvoisa puhemies

aloitan kiitoksilla niin ministereille kuin virkamiehille että laki on nyt saatu näinkin nopeasti ulos valmistelukoneesta ja se on mennyt valtioneuvoston läpi

kampanjakattojen jos niihin päädytään tulee olla riittävän korkeat jotta myös uudet ehdokkaat ja maan eri osista tulevat ehdokkaat pystyvät tekemään asianmukaisen kaa minulle jotain edustaja ville niinistö on kampanjan

ministeri risikko on lähtenyt arvioimaan mitä tulevaisuuden kunta on minkälaista kuntaa me olemme kuntalaisillemme rakentamassa

on hienoa että mdpvn luokittelu huumeeksi menee nyt vauhdilla eteenpäin niin että ennen kesälomia saamme sen varmaan kentälle voimaan

en ymmärrä sitä kritiikkiä jota keskustalta tässä kohdin selittyy hu työllään yhä vasta kun euro sitten syynä puhdistaa paistos puiu syntyy

koulun henkilökunta on tällä hetkellä voimaton koulumatkakiusaamistilanteissa koska heillä ei ole oikeutta puuttua kiusaamiseen

jatkossa esitutkintaviranomaiset saavat nykyistä tehokkaammat pakkokeinot käyttöön kun lähdetään käymään mdpvn maahantuontia ja myyntiä tunnistamaan

valitettavan paljon on myöskin puuttumattomuutta kiusaamiseen

lisäksi pakkokeinoista voidaan ottaa käyttöön myös kotietsintä ja henkilötarkastukset ja niin edelleen

kilpailukykymme on erittäin vahvasti koetuksella jopa uhattuna velkataakka kasvaa järjettömästi ja samaan aikaan eläkeaalto on nousemassa

meillä suomessa on sellainen ongelma että usein meidän päätöksenteko on kovin hidasta ja varovaista ja tieto meidän ministeriöiden välillä ei mene aina kovin hyvin puolelta toiselle eli tässäkin yhteydessä kun tätä asiaa selvittelin aikoinaan poliisin kentällä on ollut pitkään tieto tästä ongelmasta mutta se miten se tieto menee siellä sisäministeriön puolella ja sitä kautta sitten sosiaali ja terveysministeriön puolelle eteenpäin tuntui olevan hieman töksähtelevää

meidän koulussa eivät edes uskalla puuttua mihinkään vaikka se tapahtuisi heidän oppitunnillaan opettajien silmien alla

eikö olisi nyt vastaavaan tehtävään meillä kaikilla kykyä ottaa ne samat sukset jalkaan ja lähteä yhdessä kimpassa menemään eteenpäin pelastamaan suomea

pitäisi puhua erilaisuudesta paljon enemmän samoin kiusaamisesta ja kaikkien ihmisten hyväksymisestä ja millaisia ajatuksia kiusaaminen herättää kiusaajassa ja kiusatussa ja puuttua heti kiusaamistilanteisiin

tässä tarvitaan yhteistä tahtoa niin vasemmalta kuin oikealta

mutta siltä osin on hieno asia nähdä että meillä on tämmöinen koordinaatioryhmä joka toimii yli ministe riörajojen ja siellä on mukana myös tullin puoli ja kaikki oleelliset toimijat

mdpvn osalta meillä on ollut huume joka on saanut levitä markkinoille ja levitä kuukausikaupalla ja levittäjiä ovat uhanneet vain lievät rangaistukset

tästä muutamia konkreettisia esimerkkejä

opettajankoulutuksen kehittämistä tehdään yhdessä opettajien kanssa heidän kanssaan jotka parhaiten tietävät oman työnsä kehittämisen pisteet

välittäjille design huume on ollut todellinen kultakaivos

lisäksi korkeakoulukenttä on lähtenyt itse viemään muutosta eteenpäin ja voisi sanoa että he ovat uudistusten moottorina

voitoista on riittänyt ropoja jaettavaksi myös väliportaisiin eli kysymys on hyvästä bisneksestä ja liiketoiminnasta joka on lähes voi sanoa laillista kun on mennyt rikkomusten puolelle

oikeuden antaminen tässä lakialoitteessa ei tarkoita missään nimessä vanhempien vastuun vähentämistä vaan kiusaaminen on aina koulun ja vanhempien yhteinen asia

puhemies

arvoisa puhemies

ikääntyvä suomi tarvitsee terveitä kansalaisia

lainsäädäntömme tulee muokata siten että huumeeksi luokittelu on jatkossa nopeampaa mistä myös ministeri risikko mainitsi aiemmassa esittelypuheenvuorossaan

mitä parempi terveys sitä pidempään jaksaa tehdä töitä sitä vähemmän on sairauspäiviä sitä vähemmän on sairauksiin liittyviä kuluja ja ennen kaikkea sitä enemmän meillä on terveitä päiviä

arvoisa puhemies

erityisesti tulisi myös tähän esitykseen liittää keskusteluna se miten valtio saadaan siirrettyä verkkoon miten pystytään yhä useammin valtionhallinnon palvelut tarjoamaan sähköisen verkon ylitse ja miten me saamme meidän kansalaisemme käyttämään sähköisiä palveluja yhä useammin

jos huumeeksi luokittelua ei voida merkittävästi nopeuttaa on löydettävä muita tapoja antaa kovempia rangaistuksia huumeiden välittämisestä jos aine ominaisuuksiltaan kiistatta vastaa huumetta

yhä useampi lapsi on ylipainoinen jo leikki iässä

se vaatii yliopistoilta kykyä luoda myöskin vetovoimatekijöitä joilla koulutusta voidaan sitten lähteä myymään

näin me pystymme myös saamaan osan näistä satsauksista takaisin säästyvinä kustannuksina

huumeen molekyylirakennetta hiukan muuttamalla voidaan nopeasti luoda uusi aine